debatissa jo nostin tämän kokonaisturvallisuuden heikkenemisen ja eri virkatahojen viranomaisyhteistyön ja siinä kohtaa tämän porin erikoisaseman

perusväylänpitorahojen riittämättömyys on se suurin ongelma edelleen tässä

kysymys kuuluu kannattaako yrittämistä tukea vai rankaista

mitat ja massat tulevat rasittamaan entisestään tiestöämme ja varsinkin siltoja jotka eivät tule kestämään edes nykyisiä painoja näiden rahojen vähyyden vuoksi joten hyödyt mitoista ja massoista jäävät saamatta

siinähän on ainutlaatuinen paikka missä tosiaan samassa kiinteistössä on hätäkeskus poliisi pelastustoimi ja sitten vielä tätä koko häkeä johtava yksikkö siinä etupihalla

asia mikä ei ole täällä hirveästi keskusteluttanut vielä nostetaan tämä pieni yksityiskohta esille on alkoholiveron nosto

hallituksen esimerkki rankaisusta on esimerkiksi käsityöpainotteisten alojen alvin nosto ja tämä tulee tekemään konkursseja ja sitä mukaa työttömyyttä

näin ollen tieto liikkuu ja tiedetään kaikki toistemme erikoisasiat ja se miten nämä asiat toimivat yhdessä

se mitä se tässä kohtaa tekee on että se lisää matkailua

sieltä pakettiautoilla haetaan juotavat tänne ja tästä ei tule silloin yhtään verotuloja lisää vaan se tulee vain vähentämään verotuloja

ainakaan omaan korvaani ei ole vielä kuulunut sitä aikooko ministeriö enemmän kuunnella porin kiinteistön sisällä toimivien virkamiesten lausuntoja ja kokemuksia

meidän mielestämme on paljon järkevämpää kannattaa ja tukea yrittämistä varsinkin pk sektorilla koska sieltä tulee se voitto ja tulevaisuus mitä meillä on otettavissa

minulle on esitetty jopa kysymyksiä että millä perusteella tulevaisuudessa valtio voi verottaa kilometrikorvauksia ja tienkäyttömaksuja yksityisteiltä joita he itse ylläpitävät

minun mielestäni siitä olisi otettavissa jotain irti jotain hyötyä siitä

kun tästä alkoholiverosta tullaan keskustelemaan niin kehottaisin miettimään seuraavaa ajatusta

nostan tämän nyt tässä kohtaa esille erityisesti sen takia että siellä liikkuu huhu että siellä oltaisiin nyt tätä isoa kokonaisuutta rikkomassa elikkä eri toimintoja hajauttamassa

meillä on pitkä liuta nytkin esillä tuossa omassa vastalauseessamme ja ne ovat mielestämme parempia kuin hallituksen esitykset

jos ravintoloilla olisi alhaisempi alkoholiveroprosentti niin ehkäpä juomakulttuurimme pikkuhiljaa menisi niin sanotusti eurooppalaisempaan suuntaan koska siellä tämä anniskelu on aina valvottua

esimerkiksi tämä alueellistamispäätöksellä poriin sijoitettu valtakunnallinen hätäkeskusyksikkö on nyt sitten liipaisimen alla

kenties te huomaatte nämäkin vaihtoehdot kuten te huomasitte wahlroos veromme ja t k tukemme jotka nyt ovat hallituksen esityksessä

toivoisin että työrauhan säilyttämiseksi ministeri nyt voisi ottaa tähän kantaa ja varmistaa työrauhan siellä koko kiinteistössä

arvoisa puhemies

samalla se toisi myös työllisyyttä kenties koko ravintolakulttuurimme muuttuisi

tosin ne äänestitte nurin silloin kun niitä esitettiin ja te todennäköisesti äänestätte nytkin nurin nämä meidän paremmat esityksemme

koko tämä tukijärjestelmä kaikkine koukeroineen ja eri aakkosten kirjainyhdistelmineen on lähtenyt aikaa sitten lapasesta ja tuntuu ettei tämä ole enää kenenkään hallinnassa

kaikki ovat jo nyt minimihenkilöstöllä toimivia elikkä siellä pieninkin semmoinen lisä stressi aina vaikuttaa lopputulokseen

mutta kenties jossain vaiheessa osaatte käyttää niitä hyväksenne

näistä viranomaisyhteistöistä

tässä kohtaa haluan kannattaa edustaja juha väätäisen tekemiä esityksiä ja toivon tosiaan hallituksen tutustuvan niihin

tässä on esimerkiksi muodostettu semmoisia järjestelmiä mitkä voivat itse päättää epädemokraattisesti että meiltäkin lähtee taas kansan rahaa sinne jonkun pankkiirin taskuun

ihmettelen sitä niin sanottua sinisilmäisyyttä mikä sosialidemokraateilla täällä on kun sanotaan että sosiaaliturvasta ja sosiaalipuolelta ei leikata mitään mutta samaan aikaan kuntien valtionosuuksia leikataan rajulla kädellä ja sieltä tulevat kaikki sosiaali ja terveystoiminnot

kun esimerkiksi pelastustoimi on jossain elvytyskeikalla ja todetaan että ei nyt kannata enää jatkaa ja lääkäri antanut siihen luvan ja niin edespäin elikkä ei olla ihan täydellisesti onnistuttu siinä potilasta ei saada elvytettyä henkiin niin tämän vainajan ruumishuoneelle saattaminen ei olekaan aivan yksiselitteistä vaan siellä tarvitsee tämän pelastuslaitoksen sairaankuljetuksen odottaa niin kauan että poliisi tulee paikalle ja sitten vasta poliisi voi soittaa ruumisauton hakemaan

meillä on laaja iso maa jossa on käytännössä pakko lämmittää asuntoja ja käyttää autoa

tänään saatiin kyselytunnilla mielenkiintoinen esimerkki tästä pankkien rahoitusjärjestelmästä

tämä on taas esimerkki siitä miten te nostatte jatkuvasti joka suunnassa tasaveroja vaikka juhlapuheissa puhutaan toisin

samaan aikaan kokoomus kun se kuljettaa hallitustovereitaan toivoo ja siihen se sitten melkein jääkin

siellähän ministeri rinne sanoi että tämä on rakennettu sen takia ettei suomen kansa joudu maksamaan näitä tukia ja avustuksia

meidän mielestämme verot pitää asettaa maksukyvyn mukaan ja sopeuttaa tulot ja menot oikein

eli kaikissa näissä asioissa mitä tässä on tavoiteltu ei ole mitään semmoisia takeita että ne rupeavat tuottamaan työllisyyttä lisää ja sitä kautta tuloja lisää eli kokoomus toivoo

tässä sidotaan kaksi minimillä toimivaa viranomaisresurssia yhteen paikkaan

kokoomus on todellinen toiviopuolue ja oikeastaan kokoomuksen ryhmäpuhekin todisti sen koska se keskittyi lähinnä siihen mitä perussuomalaiset tekevät

no minä en kovin montaa suomen kansalaista tiedä joka ei ole jollakin tavalla pankin asiakas

se ei ole hyvä menehtyneen omaisien kannalta eikä kenenkään muunkaan joka sillä hetkellä kun nämä viranomaisyksiköt ovat kiinni on avun tarpeessa

tässä vaiheessa haluaisin edustaja kymäläiseltä selvityksen miten tämä suhtautuminen laittomaan kabotaasiliikenteeseen muuttuu tällä esityksellä

nämäkin asiat ovat olleet juhlapuheissa nyt katsotaan äänestyksen tuloksesta mitä te oikein ajattelette sitten niistä

eli tässä nimenomaan tämän järjestelmän kautta pankkijärjestelmän kautta pankin asiakkaat joutuvat sen loppujen lopuksi maksamaan ja näin ollen suomen kansa maksaa taas

tämmöisiä pieniä asioita pitäisi tarkastella uudelleen ja katsoa että sillä sairaankuljetuksella pelastuslaitoksen henkilökunnalla jollakin tämmöisellä sopivalla taholla olisi oikeus soittaa se ruumisauto sinne ja ilmoittaa vaikka poliisille että tuletteko paikalle ei näytä olevan mitään ulkoisia kuolemanmerkkejä tai mitään muuta vastaavaa että on luonnollinen menehtyminen kyseessä

nyt kiinnitetään huomio siihen kuka oikeasti voi muuttaa tätä politiikkaa oikeaan suuntaan ja politiikassa otetaan huomioon suomalaiset eikä eurooppaa niin kuin tässä kohtaa ollaan rahaa sinne syötetty

kaivosvero pitää periä nimenomaan yhtiöiden tuloksesta jolloin se on oikeudenmukainen myös kyseiselle firmalle mutta tahtoisin korostaa tässä kohtaa vielä enemmän jatkojalostuksen merkitystä etteivät kaivostuotteet lähde raakamateriaalina rajojemme ulkopuolelle ja ettei niitä jalosteta siellä

kuntien valtionosuuksilla lienee myös tämä kuntien pakkoliitostoteutus

tämmöisiin pitää puuttua eikä mihinkään isompiin kokonaisuuksiin

mutta se nähdään sitten myöhemmin kenties vaikka työmarkkinaneuvotteluiden epäonnistuttua lakkojen varjolla mitä tämä hallituksen linja tulee tekemään

toinen mikä tässä myös on nyt rasittanut mielestäni epäoikeudenmukaisesti poliisin resursseja on tämä pakkoruotsi

toivottavasti kuitenkaan se ei tule muuttamaan meidän kolmen an luottoluokitustamme koska tämä kikkailu yhteisöverojen dynaamisilla vaikutuksilla voi tosiaan tehdä sen

alueita kun yhdistettiin niin virkamiesruotsipakko tuli myös satakunnan alueelle

ja kun ruotsin kieli siis suoritettu virkamiesruotsi ei ollut voimassa ja kokeneet hyvät virkamiehet joutuivat hakemaan omaa virkaansa uudelleen niin todellisuudessa kävi niin että kokemusta poistui kentältä ja koulunpenkiltä virkamiesruotsin suorittanut vastavalmistunut poliisi tuli nyt sitten heidän tilalleen

kokemusta häipyi johdosta

aika on hieman jo ylitetty mutta totean vain sen että myös oikeuslaitos eri tahoillaan on resurssipulan alla

ja minä painottaisin nimenomaan sitä kokonaisturvallisuutta tässä kohtaa eli turvallisuus on jotain mikä on läsnä tai ei ole läsnä mutta se on jokapäiväistä meidän arkielämäämme

arvoisa puhemies

näen tämän nimenomaan isona kokonaisuutena

edustaja myller sen itsekin totesitte että nyt tämä tehdään teknisenä toimenpiteenä ja sääntöjen puitteissa koska kreikassa on porukoita jotka haluavat tästä lähteä pois ja nyt annetaan jatkoaikaa sille että me annamme rahaa sinne lisää

edustaja myllykoskelle vastaus

tämä tuli asiantuntijakuulemisissa esille mutta varsinaisista sanktioista ei keskusteltu siitä mitä sille tilaajalle tulee jos rikkoo tätä säädöstä

tämä on ollut vaikea asia joka ikiselle meidän valiokunnan jäsenelle koska meillä on aito huoli siitä mitä tässä tapahtuu

arvoisa puhemies

tämä voi muuttaa asioita mutta päinvastoin kuin nämä huhupuheet ja väärät tulkinnat antavat ymmärtää niin tämä tilanne ei kyllä tosiaankaan räjähdä käsiin

komisaari rehn toimii komissaarin tavoin eikä hän edes saa ajaa suomen etuja siellä vaan ajaa euroopan komission etuja

arvoisa puhemies

vastuunkantokykyinen suomen etuja ajatteleva kansanedustaja ei olisi ikinä aloittanutkaan tätä rahoitusruljanssia

edustaja rajamäki minä en kyllä tosiaankaan ymmärrä miten pankin asiakkailta rahaa pois ottamalla veron käyttöön olisi jotenkin ehkäisty tätä ongelmaa mikä täällä on

olen myös samaa mieltä että lain pitää olla täsmällistä ja jättäisin sen tulkinnan mahdollisimman pieneen

tämä on paljon syvempi ja tämä tulee olemaan paljon pidempään kun tämä espanjan rahojen raijaaminen loppuu

ja tämä on ikävää että tästä nyt täsmällisestä suomen lainsäädännöstä joudutaan eun pakottamana luopumaan

tämä tulee jatkumaan vielä espanjassa ja muissa valtioissa

arvoisa puhemies

yleisesti ottaen on sitten minkä tahansa tasoinen tai tahoinen luonnonsuojelualue kyseessä siellä on ongelmia syntynyt tämän metsästyksen kanssa

osassa on luvattu että kyllä täällä nyt saa metsästää ja toisissa paikoissa sitten että ei onnistu ja sitten lopputulos on molemmissa tapauksissa lupauksista huolimatta että se metsästys ei onnistu

pankkivero ajatuksena on sinänsä ihan hyvä että saadaan pankit vastuuseen mutta tämä esitetty malli on selkeä askel kohti liittovaltiota

tästähän tulee ongelmia

esimerkiksi porissa on alueita mitkä on perustettu lintujensuojelun johdosta ja kuten kaikki metsästäjät tietävät niin ei se lintujensuojelu kauheasti sitten auta kun pienpedot valtaavat alueen

pienpetojen pyynti olisi ehdottomasti aina sallittava joka paikassa ja kenties myös muunkin riistan

täällä syyteltiin toisia ja heiteltiin kiviä ilman että mentiin talouden syvimpään olemukseen välikysymyksen syvimpään olemukseen ollenkaan

edustaja korhonen sanoitte tuossa että osassa näistä suojelualueista on estetty metsästys osittain sen johdosta että sieltä tulee pauketta ja kaikkea muuta ikävää eli asuinalueesta riippuen sitä ei haluta sinne lähelle

ihmetyttää tämä keskustelun taso mikä on tämän maan huipulla

valtiovarainministeri rinteen viimeinen puheenvuoro korostaa tätä aika osuvasti

oletteko käsittelyn yhteydessä käsitelleet tai keskustelleet jousimetsästyksen hyödyistä tältä näkökannalta ja voisiko jousimetsästystä sallia tämmöisillä alueilla missä nimenomaan pelätään tätä pauketta

tämä hallitus on talouslinjauksissaan unohtanut suomen

markkinatalouden iso linja on se että me olemme viennistä riippuvaisia mutta kun tiedetään jo laman alussa tiedettiin että vienti ei vedä vaikka kuinka tämäkin hallitus tukee eurooppalaisten pankkiirien taskujen pullotuksia kreikkalaisten köyhälistön nimellisellä avustuksella niin tämä on edelleenkin ollut tiedossa että se vienti ei vedä jolloin on ollut selkeä asia että kotitalouksien ostovoima on pidettävä kunnossa ja kotitalouksien ostovoima pitää rattaat pyörimässä

arvoisa puhemies

tässä on muutamassa puheenvuorossa puhuttu vielä tästä aluetuntemuksesta ja paikallistuntemuksesta niin hätäkeskuksen poliisin kuin pelastustoimenkin osalta

näissä yhteyksissä on viitattu siihen että kunhan tekniikka toimii niin silloin homma toimii ja apu löytää perille

nämä kaikki viranomaisturvallisuuspalvelut ovat semmoisia joiden on toimittava myös poikkeusoloissa silloinkin kun kaikki tekniikka ei toimi

tämä hallitus on nostanut yleistä arvonlisäveroa polttoaineveroja logistiikan kallistumisen johdosta tämä toimii samanlaisena tasaverona kuin alvi ja monet pienyritykset ovat tämän takia ongelmissa

eli paikallistuntemus on turvallisuussektorilla ehdottoman tärkeää ja siihen se että meillä on joku tomtomin navigaattori siinä auton edessä ei vain riitä ja sama koskee hätäkeskuksia

kuntien kurmuuttamislinjaan ollaan päädytty eli hallitus ei ole täällä pystynyt tekemään niitä vaikeita ratkaisuja niitä leikkauspäätöksiä vaan ne on siirretty kuntien valtuustoihin ja siellä nyt joudutaan tämän hallituksen kuntien kurmuuttamisen johdosta korottamaan kuntaveroja ja kiinteistöveroja kaikkia tämmöisiä mitkä todellisuudessa syövät kotitalouksien ostovoimaa

se on totta koko ajan on heikentynyt tämä tilanne mutta sitä oli vielä jäljellä ennen tätä nykyistä uudistusta

kaikista asioista ei tarvitse olla samaa mieltä mutta siitä elävätkö säädökset nykyajassa tokihan niitten pitää

mutta tämä lakkiesimerkki sai minut pohtimaan missä kulkee semmoinen raja että mitä me voimme opettaa ja mitä meidän pitää opettaa

alueet pitää tuntea

eikä aina ole semmoinen tilanne että sillä keikkapaikalla olisi joku osoite mihin voidaan mennä

jos lakki kuuluu nykypäivän oppilaille päähän sisällä niin kuuluuko oppilaille opettaa että naisille avataan ovi tai vanhemmille avataan ovi

siihen ei välttämättä saada edes mitään navigaattoripisteitä vaan se on esimerkiksi vesipelastustehtävä se on joku ankkalampi ja ankkalampi taas on puhekielessä monesti joku muu kuin mikä se on kartalla

missä kulkee se raja mikä on kohteliaisuutta ja sivistyneisyyttä ja mikä sitten taas semmoista mikä edustaja kontulan puheessa oli tämän lakkiesimerkin mukaista nykyaikaa

tässä keskustelussa oli paljon puhetta tämän kaiken propagandan lisäksi missä esimerkiksi demarit puhuvat koulutuksen puolesta ja koulutuspaikkoja ollaan kuitenkin demarijohtoisesti vähennetty tästä maasta ja se on aika mielenkiintoinen yhtälö ja vastaavasti kokoomus etsi syytä edellisestä hallituksesta

mielestäni kuuluu opettaa käyttäytymistapoja ja ovet pitää aukaista ja lakki pitää ottaa pois päästä mutta nykypäivässä pitää elää ja hyvä että nyt on tämä laki auki että saadaan nykypäivän ongelmiin vastattua

mutta julkisen talouden puolelta pitäisi ymmärtää myös se että nämä hallintokoneistot ovat kasvaneet aivan liian suuriksi ja se työ mitä kuntien virkamiehet ja valtion virkamiehet tekevät päivittäin se on sitä byrokratiaa mitä me olemme täällä päättäneet ja paperin pyörittämisellä tämä maa ei vain nouse

tämä hallitus ja myös edeltävä hallitus ovat tehneet vain kurjia päätöksiä kurjien perään

se mitä tahtoisin vielä nostaa esiin käsittelyn lähetteeksi

kun päiväkodista mennään esikouluopetuksen puolelle niin siinä tulee semmoinen hassu tilanne että vaikka ollaan samassa rakennuksessa sama päiväkotitäti muuttuu eskariopettajaksi niin samassa hetkessä lainsäädäntö muuttuu

kuntien asemaa ollaan heikennetty taloudellista tilannetta ollaan heikennetty niin että kunnat ovat leikanneet monien kyläkoulujen olemassaolosta ja tämä on epäsuorasti hallituksen syytä

vaikka ollaan samassa ympäristössä niin se tilanne on täysin eri ja tämä kannattaisi pikkasen pureskella auki että onko se ihan järkevää tässä kohtaa

näitä säädöksiä ja kaikkia vaatimuksia mitä nimenomaan tämä hallintokoneisto tekee tarvitsisi olla huomattavasti vähemmän

sain puhelun porista tämän keskustelun päälle ja siellä pyydettiin että väännä nyt rautalangasta se että tätä hallintoa on aivan liian paljon se tekee tuottamatonta työtä byrokratia hidastaa kasvua ja tämä kuntien liitoksista seuraava irtisanomissuoja vain kasvattaa tätä